nopeasti pääteltynä voitaisiin olettaa että yleisimmin äiti on turvautunut yhdessä lasten kanssa turvakotipalveluihin heidän koettuaan perheväkivaltaa

tulevaisuudessa yhä useampi eusta sekä eun ulkopuolelta tuleva henkilö tulee käyttämään sosiaaliturvajärjestelmäämme haasteita on siis tiedossa

naisten ja äitien harjoittamasta väkivallasta tulisikin uskaltaa puhua entistä avoimemmin ja uskaltaa päästää irti siitä myytistä että nainen ja äiti on lähtökohtaisesti aina se hyvä ja isä ja mies niin sanotusti paha

kunnalla on lakisääteinen velvoite laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma entinen lastensuojelusuunnitelma joka kuntien pitäisi tehdä yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa

me emme ole vastuussa muiden maiden kansalaisten hyvinvoinnista

uskonkin että niin kauan kuin tätä myyttiä vaalitaan on myös vahvempi puuttuminen naisten harjoittamaan väkivaltaan ja sen seurauksiin hyvin vaikeaa myös ammattilaisille

todellisuus kuitenkin kunnissa on hyvin toisenlainen elikkä tätähän ei käytännössä valvota millään tavalla miten tämä suunnitelma sitten käytännössä siellä näyttäytyy vaikkakin se pitäisi huomioida muun muassa kunnan talousarviossa

näistä kustannusvaikutuksista nyt aivan sen verran että tässä kuitenkin annetaan oikeus näille laittomasti maassa oleville henkilöille myöskin hoidattaa pitkäaikaissai rauksia ja useissa eri asiantuntijalausunnoissa joissa tähän asiaan on jo aiemmin viitattu on nostettu esiin muun muassa hiv c hepatiitti joiden kustannukset ovat vuositasolla aika suuria

aiotteko turvata kunnille riittävän rahoituksen jotta tämä tilanne kunnissa korjaantuisi etenkin kun olette leikkaamassa kuntien rahoitusta kovalla kädellä ja mistä ajattelette kuntien nämä tarvittavat rahat sitten ottavan ja kuinka tämä valvonta jatkossa aiotaan toteuttaa

muutosten on oltava aina tarkkaan harkittuja ja punnittuja ja ne on rakennettava siten että yhteiskunnan heikoimmilla olevat huomioidaan jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla

ja toinen asia on myöskin se että jos me lähdemme luomaan suomeen tällaista erillislainsäädäntöä laittomasti maassa oleville henkilöille niin kyllä minä näen että siinä pitäisi olla vähän muutakin kuin thln sisäinen arvio

arvoisa puhemies

ja nämä kuulemiset joita on tehty ovat olleet suullisia kuulemisia ja hyvin rajatun joukon kuulemisia

pienten kuntien palvelupisteet ovat jatkuvasti lakkautusuhan alla

lakiesityksessä on toki paljon hyvää ja lähtökohtaisesti sen ajatus on oikea eli nivoa yhteen eri lainsäädäntöä tiivistää ammattilaisten yhteistyötä ja parantaa opiskelijoiden tilannetta sekä palveluiden saatavuutta

eläkkeelle siirtyvien poliisien virkoja ei täytetä ja henkilöstöpulaa on paikattu poliisin työharjoittelijoilla ja kenttäjaksolaisilla mutta nyt opiskelijoidenkin määrää on vähennetty

budjettivajeen paikkaaminen virkoja auki pitämällä ei ole oikeansuuntainen toimenpide vaikkakin mitä ilmeisimmin välttämätön ja välttämättömyys aiheutuu poliisitoimen ulkopuolelta

uudelleenmuotoiltu valtion tuottavuusohjelma ei enää pakota suoriin henkilötyövuosivähennyksiin vaan antaa mahdollisuuden tai oikeastaan pakon valita mistä säästöt otetaan

joudummekin tulevina vuosina todella pohtimaan sitä millainen on hyvinvointiyhteiskuntamme

arvoisa puhemies

kaiken kasvun ja jo saavutettujen toimenpiteiden perusta kuitenkin rapautuu jos lapissa ei ole tarjolla riittävästi koulutusta ja jos työllisyystilannetta ei saada taittumaan

eriarvoisuus näkyy tuloerojen ja terveyserojen kasvuna sekä maamme eri osissa asuvien ihmisten eriarvoisuutena palvelujen saatavuudessa

perussuomalaiset ovat useaan otteeseen tuoneet esiin vaihtoehtoja joita meiltä on peräänkuulutettu

varsinkin syrjäseudulla murtomiehelle antaa työssäonnistumistakuun jos lehdistä voi lukea ettei poliisia ole lähettyvillä eikä kiinnijäämisen riskiä ole

uskomme hallituksen linjasta poiketen siihen että se on vielä mahdollista vaikka on tehtävä rakenteellisia muutoksia ja käytävä keskustelua tulevaisuuden palveluista

haluamme tuoda esiin että hallituksen kehyspäätöksessä esitellyt leikkaukset eivät ole hallitusohjelman mukaisia sillä hallitusohjelmassa suomea luvataan kehittää pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja yhteiskuntana joka huolehtii omista kansalaisistaan

hallituskauden aikana kunnat menettävät useita miljardeja euroja peruspalvelujen turvaamiseksi tarkoitettuja rahoja valtionosuuksiin kohdistuvien leikkausten takia

tämä ei lupaa hyvää perusterveydenhuollolle jonka rahoitus on jo muutenkin jäänyt huomattavasti jälkeen muusta terveydenhuollosta viimeisten vuosien aikana

parlamentaarinen valmistelu jossa soten rakenteen valmisteluun yhdistetään myös rahoitusmalli näitä ei voi erottaa toisistaan sen sanoo jo maalaisjärkikin

nämä leikkaukset ovat omiaan lisäämään terveyseroja entisestään sillä köyhimmät ovat riippuvaisia julkisista terveyspalveluista ja sairausvakuutuksesta maksettavista korvauksista

arvoisa puhemies haluan lopuksi toivottaa koko perussuomalaisten eduskuntaryhmän tervetulleeksi vierailu ahvenanmaalle oppimaan jotakin suomen historian st

siksi perussuomalaiset eivät voi hyväksyä näitä leikkauksia

lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä olemme vastustaneet ja vastustamme edelleen

perussuomalaisten varjobudjetti osoittaa että vaikka suomessa eletään taloudellisesti haastavassa tilanteessa on täysin mahdollista tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja eettisesti kestäviä ratkaisuja jos niin halutaan

poliittiset päätökset ovat arvovalintoja

arvoisa puhemies

näin äkkiseltään katsoen kun tämä lakiesitys tosiaan on aika laaja tämä laki ja lakiesitys tässä minä tässä näin ei näen että tässä on erittäin paljon myönteisiä asioita ja pidän erittäin hyvänä asiana että tässä on nyt pyritty kokoamaan yhteen tämmöistä jos voisi sanoa hiukan hajanaista lainsäädäntöä

uskon että tässä valiokuntakäsittelyn aikana varmasti sitten nousevat esiin juuri nämä myönteiset asiat mutta myöskin ne kipukohdat joita täältä varmasti voivat löytää kaikki jotka tämän nyt sitten läpikäyvät

tämä mahdollistaisi yhdenvertaisuuden toteutumisen niin tuen myöntämisen kuin omaishoitajien ja hoidettavienkin välillä riippumatta siitä missäpäin suomea he asuvat

tietysti se mitä itse pidän erittäin hyvänä asiana on tämä vakuutuslääkäriasian ja tämän vakuutuslääkärien järjestelmän avoimuuden lisääminen

lopuksi kannatan edustaja lohelan tekemää epäluottamuslausetta

mutta itse asiassa kiinnitin huomiota tähän samaan asiaan minkä tässä edellinen puhuja nostikin jo esiin ja ihan tästä samasta asiasta olisin mielelläni ministerin näkemyksen kuullut koska tiedämme varmasti kaikki että tämä homeasia ja homeongelma on erittäin merkityksellinen tuolla ihan monellakin tasolla

me myös katsomme tulevaisuuteen ja olemme valmiita panostamaan ennalta ehkäisevään työhön joka on ainoa keino saavuttaa pysyviä tuloksia niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin mitaten

tavoite on selvästi jatkaa voimakasta palveluiden ulkoistamiskehitystä joka on epäoikeudenmukainen paitsi ennen kaikkea pienituloisimpia myös esimerkiksi pienyrittäjiä kohtaan

arvoisa puhemies

haluaisin tässä vielä nostaa esiin loppuosan puheenvuorostani joka äsken hiukan jäi kesken kun aika loppui kesken ja jossa nostin viimeisimmäksi esiin naisten harjoittaman väkivallan ja tämän liiaksi vallalla olevan myytin että naiset ja äidit eivät kykenisi vakavaan väkivaltaan

samoin katsomme että sotaveteraaneja kotirintamanaisia ja sotaorpoja on kunnioitettava eli heidän hyvinvoinnistaan ei saa tinkiä toisin kuin hallitus aikoo tehdä

toivoisinkin että naisten harjoittamasta väkivallasta puhuttaisiin yhtä rohkeasti kuin miesten tekemästä väkivallasta koska vain avoimuudella on mahdollista saada aikaan muutoksia ja puuttua asioihin

on huolehdittava siitä että koulutuksen aloituspaikat kaikilla jatkokoulutusasteilla ovat oikeudenmukaisesti jakautuneet eri puolille suomea ja myös siitä että yliopistoille turvataan riittävästi määrärahoja laadukkaan tutkimuksen tuottamiseen myös tulevaisuudessa

sosiaalityön tutkimuksen merkitystä tulee kasvattaa koska sen kautta kyetään vastaamaan tulevaisuudenkin haasteisiin joita yhteiskunnassa yhteisöissä ja yksilöinä kohdataan

lähisuhdeväkivalta voi olla myös esimerkiksi aikuisen lapsen iäkkääseen vanhempaansa kohdentamaa

tämän tunnistaminen ja tunnustaminen vaatii myös ikääntyvien kanssa työskenteleviltä vahvaa osaamista löytää ne kohtaamisen keinot joilla asia saadaan esiin ja uhri autettavaksi

arvoisa puhemies

opiskelu on se tulevaisuuden voimavara johon meidän tulisi kannustaa kaikin tavoin mutta myös huolehtia siitä että opiskelijoilla on riittävä toimeentulo opintojen ajan erityisesti kun kaikki tiedämme miten paljon elinkustannukset ovat kohonneet ja tulevat ko hoamaan kiitos tämän hallituksen ottaman linjan

jos emme panosta turvakotipalveluihin saati muihin uhrien tarvitsemiin palveluihin riittävästi jätämme uhrit viime kädessä yksin ja tätä emme voi missään tapauksessa hyväksyä

sanotaanko näin että meillä on perustuslaki johon myöskin tässä esityksessä viitataan ja jos perustuslakia lähdetään tulkitsemaan niin kuin sitä nyt tulkitaan tässä hallituksen esityksessä niin siihen kyllä kieltämättä tullaan avaamaan myöskin sitten tiettyjä oikeuksia pitkässä juoksussa nimenomaan tähän toimeentuloon koska siellä myöskin sanotaan että täytyy pystyä turvaamaan riittävä toimeentulo ihmisille

arvoisa puhemies